on ollut myös muita

jos tätä nyt lähdetään tässä pikaisesti purkamaan niin seuraukset saattavat olla huonot

arvoisa puheenjohtaja

sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma erittäin suuria hankkeita laajakaistapuolella kaapelointia mobiilia kaikkea siihen liittyvää

edustaja eestilä nosti hyvän asian esille elikkä siis meillä tuetaan kaikkia energiamuotoja paitsi ydinvoimaa siis tuottamista

enemmän näen tämän asian ehkä sillä tavalla ideologisena että ollaan purkamassa tietynlaista verovaroin tuotettavaa julkista palvelua ja sairaanhoitajatkin mahdollisesti pystyisivät sitten antamaan yksityisesti näitä hoitopalveluja

siinä oli ongelmia ja tartuitte niihin heti kiinni

mutta sitten tämä syöttötariffijärjestelmä

tämä on tietenkin lobbareitten sanomaa että uusiutuvat tuet ovat kustannustehokkaampi tapa tukea kuin päästökauppa

kyllönen viittasi

se tarkoittaa kainuun kuntien sisällä sitä että kajaanilta otetaan ja annetaan sitten näille kolmelle kunnalle

se ei ole siinä suhteessa tasa arvoista kun se ottaa sen alueen sisältä ja siirtelee sitten harvaanasutuille seuduille

näillä kuntaliitoksillahan on ollut tämä negatiivinen vaikutus siinä mielessä että niitä ei ole haluttu tehdä kun menetetään valtionosuuksia ja tätä kautta tilanne kurjistuu entisestään

niin kuin täällä on todettukin niin palvelujen tarjonta tuolla harvaanasutuilla seuduilla on aivan erilaista kuin täällä pääkaupunkiseudulla

tämä on se ongelma

kumpaa pidätte parempana kuntayhtymiä vai kuntaliitoksia

arvoisa puhemies

täällä käytiin mielenkiintoinen keskustelu

siis periaatehan on niin että kainuussa ja pohjois suomessa valtion mailla mitkä sisältyvät siihen oman kunnan sisälle on metsästysoikeus kunnan asukkaalla

mutta sitten esimerkiksi minä olen kajaanilainen ja jos minä menen sotkamoon jossa minä olen metsästysseurassa mukana ja siellä on valtion maita niin minulla on metsästysoikeus siellä kun ostan luvan sinne eli menen jonkun seuran kautta

arvoisa rouva puhemies

ymmärrän että sama periaatehan on tässäkin nyt ajatuksena

ei tässä varmaan iso ristiriita ole mutta ehkä tämmöinen ajatuksellinen siinä mielessä että metsähallitushan päättää ne luvat siitä ketä siellä on

muistatte varmaan mitä tänään hallintovaliokunnassa keskusteltiin tietojärjestelmien uudistamisesta ja mitä tähän hätäkeskusproblematiikkaan liittyy kaikkiaan

eihän se voi olla sillä tavalla että siellä on jatkuvasti samat seurat metsällä sillä alueella jos kysymyksessä ovat valtion maat

sen takiahan tämä on aika kimurantti ettei siellä pysyvää metsästysoikeutta voi minun käsittääkseni olla

muistelen että ministeri oli myös perustuslakivaliokunnassa tämän kyseisen lakiesityksen käsittelyn aikaan ja tämä oli juuri näin että julkisen vallan käyttö kuuluu se tuli sieltä ja jos perustuslakivaliokunta on jotakin lausunut niin kyllä meidän täytyy sitä päätöstä kunnioittaa

mutta vielä sen totean että omassa kotikunnassani kunnallinen pysäköinninvalvonta hoitaa myös yksityisen ja he ovat tehneet sopimuksia ja toimii todella hyvin

arvoisa puhemies

kaikki ovat tyytyväisiä

edustaja sasi nosti kyllä erittäin tärkeän asian esille ja myös edustaja tuupainen elikkä kiinteistöverojen maksamisen ja tämä viesti on tullu monet

suomalaista osaamista arvostetaan maailmalla monella teollisuudenhaaralla ja myös tutkimus ja kehittämistoiminta on hyvin tunnettua

arvoisa puhemies

voittajiahan tässä täytyisi olla tietysti äänestäjien kansalaisten että heidän äänensä tulisivat kuuluviin myös täällä eduskunnassa

meillä on vienninedistämisen eteen tehty työtä mutta tuolla ulkomailla kun käy niin tuntuu joskus siltä että kaikki ei ole aivan kohdallaan

mutta on syytä epäillä tätä monessa suhteessa siltä kannalta mitenkä tämä tulee sitten alueilla vaikuttamaan ja erilaisten aluehallintokuvioitten myötä

nyt jos tässä vielä tehdään tämä kiinteistön arvon uudelleenarviointi elikkä kiinteistön arvoa korotetaan niin saattaa olla entistä vaikeampaa mutta oletettavasti niitten kiinteistöjen arvo tälläkin hetkellä on jo sitä luokkaa että ei ole korotustarvetta näille vanhemmille asunnoille mutta se nyt sitten jää nähtäväksi

arvoisa puhemies

miten ministeri näkee nyt tämän toiminnan lähteekö tämä paremmin liikkeelle ja oikeassa kulmassa koska meillä on esimerkiksi arktisen puolen osaamisessa annettavaa hyvinkin paljon ja tässä olisi paljon menestymisen mahdollisuuksia suomalaisille

kun on erilaisia aluehallintokuvioita ja ne tulevat muuttumaan kuntarakenneuudistus todennäköisesti tuo muutoksia ja sosiaali ja terveyspalvelut niin tästä tulee erittäin monimutkainen häkkyrä

tietenkin tällä on tarkoitus parantaa kuntien taloutta

mutta tämä sasin nostama useammassa erässä voisi olla tervetullut ihan mietittäväksi hallituksen puolellakin että voitaisiin kerran kuukaudessa ottaa

muistamme viime kaudelta tämän esityksen missä kahden eri järjestelmän avulla pyrittiin saamaan tätä äänikynnystä alaspäin

näitähän on meillä kaikennäköisiä vakuutusmaksuja ja muita jotka antavat mahdollisuuden että pienemmissä erissä maksetaan ja se sitä kautta antaa mahdollisuuden sitten asua myös edelleen siinä jo rakkaaksi tulleessa kiinteistössä

elikkä kannattaa tätä hallituksen ihan harkita

meillä oli kainuun maakuntavaalit jotka käytiin kahden järjestelmän kautta ja siinä meni liki viikko ennen kuin saatiin selville ketkä sinne valtuustoon ovat päässeet

tosin on se myönnettävä että myös oikeusministeriön vaalijärjestelmässä oli silloin jotakin hämminkiä että siellä ei kaikki toiminut niin kuin olisi pitänyt toimia

kun perustuslakivaliokunta halusi lausumallaan tuoda esille sen mitä nyt mahdollisesti tässä tapahtuu aluehallinnon osalta kuntarakenteitten osalta niin selvitetään se tilanne

edustaja rossi aikaisemmin nosti esille vaunutilauksen tuolta transtechiltä ja siinä yhteydessähän silloinen ministeri luhtanen vaihtoi vrn hallituksen

kun tässähän on tietyllä tavalla kumminkin tietyissä tilanteissa kysymys vangin valvonnasta niin miten tämä virkavastuu tässä toteutuu

jos koko alueella meinaa käydä vaalikampanjan niin helikopteri täytyy vähintään olla ja siihen tarvitaan sitten jo merkittävästi rahaakin että voi sillä ajella

täällä on sijoittajaintressit sitten on strateginen intressi ja kaupallisesti toimivat ja erityisyhtiöt

miten tämmöiset on tässä otettu huomioon että jos esimerkiksi pantapotilas lahjoo tämän ulkopuolisen palvelujen tuottajan ja toimiiko palvelujen tuottaja virkavastuulla tässä tehtävässä

ja mitä täällä aikaisemmin on tullut esille niin etelä savon kymen ja kaakkois suomen alueen yhteistoiminta suuntautuu eri alueille

valtioneuvoston konttorin alla on solidiumin omistukset ja siellä on myös talvivaara osakeyhtiö

elikkä tästä tulee kuva kun katsoo että tämä on viety tavallaan kauas tästä omistajaohjauksesta sillä tavalla perustettu oma yhtiö tänne ja sitä johdetaan myös sitten sen toimitusjohtajan toimesta

etelä savo pohjois savo ja pohjois karjala kuuluvat itä suomen rakennerahastoalueeseen ja se on ollut toimivaa yhteistyötä

mutta toivon että myös valtioneuvosto hallitus miettii talvivaaran kohtaloa ihan aidosti että homma voi jatkua ja saadaan ympäristöasiat myös kuntoon

elikkä on erittäin tärkeätä että tämä arvioidaan uudelleen enkä yhtään pistä pahakseni vaikka tämä tässä vaiheessa kaatuisi ja katsottaisiin sitten uudestaan tilannetta kun saadaan tämä aluehallintouudistus ja kuntarakenne uuteen kuosiinsa

viime maanantaina oltiin oulun te toimistolla käymässä ja siellä tuli nyt tämä että vaikka tänne rahoitusta pannaan niin tässä näyttää olevan ongelmana se että oppisopimuskoulutus ei lähde vetämään nyt että tässä on joku ongelma

no varmasti se on yksi ongelma että yrityksillä on yt neuvottelut päällä ja silloin he eivät voi ottaa henkilökuntaa ja tämä koskee koska työsopimus on tehtävä myös oppisopimuskoulutusta ja tämä tuntuu nyt yskivän nyt sillä osalla niin että joitakin uusia avaimia tähän täytyisi saada että saadaan tämä homma liikkeelle

kaiken kaikkiaan tässä kestävyysvajetilanteessa ja ennen kaikkea valtion budjetin alijäämäisyydessä on erittäin myönteistä kumminkin että tällä tavalla voidaan tällä koulutuspuolella edetä vaikka nyt indeksiä jäädytetään vuodeksi tässä

arvoisa puhemies

on todella hyvä jos tällä selkeytetään tätä kaavoitusta ja maankäyttöä kun on käynyt niinkin että asianomainen arkkitehti joka on suunnitellut kaavan on itse valittanut siitä

ja taide kivihiilen tuotantoon energia tuonut torniosta tai kivihiilellä tuotettu energia olisi edelleenkin edullisempaa koska päästökauppahinta on tällä hetkellä niin alhainen

suomen sosiaaliturvahan on moneen moniin muihinkin maihin tai moniin muihin maihin verrattuna erittäin hyvätasoinen ja se voi olla yksi houkutin tulla suomeen

ja sitten ely keskuksen ja kuntien kesken kaupunkien kesken ei aina ole saatu yksimielisyyttä siitä millä tavalla asioita vietäisiin eteenpäin

tämän ovat asiantuntijat näin meille kertoneet ja minä uskon että tämmöinenkin mahdollisuus on olemassa mutta tämä päästökauppahomma pitäisi pistää ihan uusiksi uusiin puihin kerta kaikkiaan

tässä on tietysti hyviä lakiesityksen vaikutuksia hyviäkin puolia siinä mielessä että jos täällä kerran töitä tehdään niin täytyyhän silloin kuulua myös sosiaaliturvan piiriin ja saada sieltä sitten tietyssä tilanteessa tukea

ainakin tästä lakiesityksestä tulee mielikuva että tällä on tarkoitus tehdä hiljainen valtaus julkisen terveydenhuollon puolelle ja syrjäyttää se yksityisen toiminnasta

se on pitkittänyt näitä prosesseja

minkä verran tällä lailla on nyt tähän asti ja niin minkä verran asiaan parantamista ja syntyykö tämmöistä ely keskuksen ja kaupungin keskeistä yhteistä neuvottelua ja jotakin tämmöistä tietynlaista ohjeistustakin siitä millä tavalla edetään että päästäisiin tästä eipäsjuupas keskustelusta ja tavallaan kun on syytetty virkamiehiä asian pitkittämisestäkin saataisiin nyt jouhevaksi tämä ja dynaamisuutta myös tähän kaavoitustoimintaan

tämä minkä edustaja myllykoski toi esille on tietysti hyvinkin teoreettinen mutta voi olla käytännössä ihan täysin mahdollisesti hoidettavissa tällä tavalla kuin hän esitti ja sen takia minäkin näen tämän asian niin että nämä valiokunnat mitkä tähän lausunnon antavat ja ennen kaikkea mietintövaliokunta hallintovaliokunta ottavat tämän nyt hyvin tarkasti tarkasteluun ja harkitsevat edelleen tätä kuutta kuukautta

anneli kiljusen perustelu oli hyvin kattava ja perusteellinen ja sen johdosta kannatan hänen tekemäänsä hylkäysehdotusta

se tulee kokonaisuudessaan sieltä kemeralle käytettäväksi

tämä antaa sen mahdollisuuden minkä myllykoski toi tuossa edellä esille

korostan vielä että tämä on kylläkin teoreettista mutta niin kuin on huomattu tätä suomen sosiaaliturvaa käytetään erittäin monessa yhteydessä häikäilemättömästi hyväksi

arvoisa puhemies

mielestäni ed

paasio hyvin kuvasi tämän problematiikan joka liittyy tähän kiinteistöveron korotukseen ja sen vaikutuksiin

laxell toi puheenvuorossaan esille tämän että nousukauden aikana kunnilla on ollut mahdollisuus pistää rahaa talteen ja parantaa talouttaan mutta täytyy sekin muistaa että silloin hyvinä aikoina kunnille säädettiin myös erinäisiä tehtäviä valtionhallinnon suunnalta

tämä päivä on keskusteltu kuntauudistuksesta ja ennen juhannustakin käytiin sitä keskustelua ja varmaan keskustelu jatkuu ja hyvä näin

aivan aluksi haluan kiittää ministeriä ripeästä ja tuloksellisesta toiminnasta viestintäpolitiikan puolella

kuntauudistuksessahan on kysymys hallinnon tehostamisesta ja kuntien kantokyvyn parantamisesta ihan näin ykskantaan kiteytettynä

kyllä tässä vahvasti paistaa läpi tämä ajatus että hyvätuloisten verotusta on kevennetty ja nyt sitten kunnat laitetaan kiristämään niin kunnallisveroa kuin myös kiinteistöveroa elikkä täällä ovat veronkorotukset molemmilta suunnilta hyvin vahvasti tulossa

se riippuu tietysti siitä mitenkä kunnissa tämä asia hoidetaan elikkä sehän on mahdollista hoitaa nyt sillä tavalla että hallintoa keskitetään ja palvelut turvataan nimenomaan lähipalvelut

sähköisen median ja viestintäpoliittisen ohjelman yhteistavoitteena on turvata kotimaisen sähköisen median toimintaedellytyksiä ja ylläpitää laadukasta monipuolista ja moniarvoista televisio ja radiotarjontaa

tästä hallituksen ensi vuoden talousarvion täydennyksestä totean vain sen mikä on tullut varmaan jo hyvin monella eri suulla täällä todettua

arvoisa puhemies

ympäristövaliokunta käsitteli tätä asiaa ja turvallisuushan tässä nousi hyvin pitkälle keskeiseksi asiaksi ja siltä pohjalta tämä mietintökin on sitten tehty

tällä tulopoliittisella sopimuksellahan on ollut tiettyjä vaikutuksia myös verotuksen puolelle ja koen että ne ovat positiivisia

ja kaikki ovat myöntäneet siis täällä eduskunnassa olevat puolueet että tämä remontti on tehtävä ja sen takia tässä on edettävä

aikataulu on tiukka ja tietenkin toivoo sitä että me pystyisimme oppositio ja hallituspuolueet yhdessä viemään tätä asiaa ripeästi eteenpäin ja päästäisiin asioissa oikeille urille

tietenkin kun tätä jäljestäpäin miettii olisi voinut myös ympäristövaliokunta ottaa tähän ehkä toisenlaisen kannan kun ajatellaan kuitenkin sitä että kun rakennuksia suunnitellaan siinä on kumminkin suunnittelijan vastuu sitten on rakentajan vastuu ja mikä täälläkin on tullut esille rakennusvalvonnan vastuu

sähköisen median teknologiaympäristön nopean muutoksen vuoksi on tärkeää huomioida koko suomi tasapuolisesti ja muun muassa lasten oikeudet ja lastensuojelun näkökulmat

mediamyllerryksen ohessa on tärkeää korostaa että antenniverkko on ainoa valtakunnallisesti lähes täysin kattava jakeluverkko ja se mahdollistaa katsomisen myös monille suomalaisille tärkeissä loma asunnoissa

mutta ennen kaikkea hallituksen on pitkän aikavälin tavoitteet näistä rakenteista pidettävä kyllä kristallinkirkkaina ja vietävä sitä viestiä eteenpäin minkä on itse asettanut tavoitteekseen ja sillä linjalla edettävä että ei passaa ruveta nyt soutamaan eikä huopaamaan

meillähän tällä hetkellä on järjestetty esimerkiksi pelastus ja palvelupuoli

tällä hetkellähän kun rakennetaan täytyy olla rakennuksella vastaava mestari se on jo aikaisemmin todettu ja edustaja reijonen totesi tuossa että ei enää semmoisia mestareita ole jotka aikoinaan oli koulutettu ja olivat käytännön kautta oppineet

maantieteellisestä kattavuudestaan ja ihmisten tavoitettavuudesta johtuen antenniverkolla on ehdottoman tärkeä merkitys tasa arvoisuuden toteutumisessa ja antenniverkon toiminta on turvattava riittävän pitkälle tulevaisuuteen

kajaani on vastuukuntana ja kajaanin kaupunginvaltuusto päättää miten mennään ja muut ovat sitten rahoittamassa

arvoisa puhemies

eikä tässä varmaan ole siitä kysymys vaan ennen kaikkea siitä että tarkastetaanko kaikki rakenteet

arvoisa puhemies

poliittisessa päätöksenteossa on tärkeää huomioida kaikkien sähköisen median toimijoiden tulevaisuuden toimintaedellytykset ja erityisesti kuluttajien tarpeet ja etu

talousarvioesityksessä ei ole panostettu työllisyyteen

tämä tarkoittaa erityisesti sitä että sähköisen median tulevaisuudesta tehtävien päätösten keskiössä tulee olla myös kuluttajiin kohdistuvat kustannus ja muut vaikutukset

tulee vain miettineeksi minkälaisella mallilla siitä edetään onko se kunta vastuukunta onko se maakuntamalli

jos hallituksella olisi ollut rohkeutta tehdä panostuksia työllisyyden hoitoon se olisi antanut paremmat lähtökohdat nousukauden lähdettyä vetämään paremmin